eduskunta edellyttää että metsähallituksen johtamisjärjestelmän uudistaminen on tehtävä niin ettei vesi ja maa alueita siirretä pois julkisten hallintotehtävien taseesta julkisten hallintotehtävien hoitaminen itsenäisesti turvataan eivätkä luonnon monimuotoisuus suojelu ja retkeily ja virkistysintressit vaarannu

eduskunta on hyväksynyt edustaja

arvoisa herra puhemies

poikkeuksen kyseisissä palveluissa muodostavat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet joiden hankkimiseksi myönnettävän palvelusetelin arvon tulee kattaa asiakkaan yksilöllistä tarvetta vastaavan tavanomaisen apuvälineen arvo

valtioneuvoston yleisistunnon sijasta avustusten jakamisesta päättäisi sosiaali ja terveysministeriö

eli toisin kuin oppositio väittää vanhuspalveluidemme laatu ei ole heikentynyt päinvastoin

jaa täyte yksi

no niin ja tässä yhteydessä debattikeskustelu jotenka pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron varaamaan sen nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta ja ensimmäisen vastauspuheenvuoron käyttää edustaja

arvoisa puhemies

joka katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta äänestää jaa jos ei voittaa kun edustaja ihalaisen ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen

jo myönnettyjen avustusten avustusehtojen muuttamista ja avustusten siirtoa koskevat teknisluontoiset päätökset tekisi sosiaali ja terveysministeriön sijasta raha automaattiyhdistys

mutta kun sitten kysyitte tuosta että ollaanko tekemässä jotain kattoa niin tällä hetkellä ei ole sellaisia suunnitelmia koska meillä on arvioitu että se ei ole tähän suomen järjestelmään sopiva kun meillä on tällä hetkellä jo sellainen järjestelmä johon se katto ei todellakaan sovi

hairia tarve on ruuhkaisimmilla osuuksilla heijastuvat monelta osin yksiraiteisen rataverkkoon koko

toiseksi kertomuksen rakennetta on pyritty uudistamaan siten että kertomuksessa voitaisiin aikaisempaa joustavammin käsitellä pankkivaltuuston tärkeinä pitämiä kysymyksiä

järjestelmäämme kohdistuu voimakkaita kustannuspaineita yhtäältä ikääntyneen väestön määrän kasvaessa ja palvelutarpeen lisääntyessä ja toisaalta terveydenhuollon keinojen jatkuvasti kehittyessä ja hoitomahdollisuuksien lisääntyessä

kunnan tulisi palvelusetelin arvoa määrittäessään huomioida myös se ettei sotilasvammalain korvattavuuden edellytykset täyttävillä sotainvalideilla jää palveluistaan maksettavaksi omavastuuosuutta

kiitos

avustusten hakuun ja valvontamenettelyyn liittyvistä määräajoista säädettäisiin valtioneuvoston asetuksen sijasta sosiaali ja terveysministeriön asetuksella

näitä rakenteellisia ongelmia ei voida ratkaista liikennöitsijän tai liiketoimintamallien kautta kuten hallitus nyt ilmeisesti

reumahoitohan on muuttunut vuosien varrella ja se on eräällä lailla yksi syy siihen että tällaisten kirurgisten toimenpiteiden tarve on vähentynyt mutta se ei poista sitä etteikö tarvita paljon paljon kuntoutusta ja erityisesti korostan tässä lasten reuman hoitoa

idean äänestämään ja

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

meidän on erittäin tärkeää pyrkiä kaikin keinoin vaikuttamaan väestömme terveyteen myönteisesti

ihan ensiksi vähän korjaan tuota äskeistä elikkä nyt pitää muistaa että norjassa ei ole vapautettu lääkkeitä käsikauppalääkkeiksi vaan se on nimenomaan vääriä se on lääkkeen määrääminen on siirretty apteekkihenkilöstölle

väestön koulutustason parantuminen on osaltaan vaikuttanut siihen että kansalaisten halukkuus vaikuttaa omilla valinnoillaan myös käyttämiinsä sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin on kasvanut

todellakin on niin että meillä lainsäädäntöhän sanoo että esimerkiksi sosiaali ja terveysministeriöllä ei ole eläkeyhtiöihin sellaista valtaa että voisi sanoa mihin te sijoitatte vaan me edellytämme laki edellyttää että se on tuottavasti ja taloudellisesti sijoitettu

hallitus on hyvin monin eri keinoin pyrkinyt lisäämään kuntien varoja ja huolimatta siitä että me tiedämme että meillä on esimerkiksi verotulojen suhteen ensi vuonna huono tilanne valtiovalta on kuitenkin kuntia auttamassa siinä

nykyisen kerran vuodessa tapahtuvan avustustenjaon sijasta voitaisiin jatkossa siirtyä joustavampaan menettelyyn jossa avustuspäätöksiä tehtäisiin aiempaa nopeammin ja useammin kuin kerran vuodessa

ikäihmisten palvelujen turvaaminen ei ole hoidettavissa millään yksittäisellä toimella tai lakihankkeella eikä edes pelkästään rahalla

toisaalta on vaikea ymmärtää että jäsenmaa on vain panostetaan merkittävästi ylittäneen infrastruktuurin parantamiseen kuten esimerkiksi seinäjoki oulu rataan ja sen jälkeen vähennetään liikennöintivuoroja

arvoisa herra puhemies

meillä on suomessa lääkäriseura duodecimin tekemät käypähoito ohjeet joita on sitten jokaisessa sairaanhoitopiirissä sovellettu ja se on nimenomaan sitä vaikuttavaa hoitoa

kertomuksen uusi ulkoasu on sähköisen jakelun kannalta toimivampi

arvoisa herra puhemies

siellä myöskin mietitään muitakin kuin näitä asioita

tähän tarpeeseen ollaan jo eu tasolla vastaamassa

palveluiden laadun turvaaminen edellyttää riittäviä resursseja eli rahaa ja pätevää henkilökuntaa ammattitaitoista johtamista palveluiden rakenteen uudistamista vanhusystävällisempään suuntaan sekä valtakunnallista valvontaa jolla turvataan vanhuspalveluiden taso kaikkialla suomessa

äänestyksessä on annettu usa viisitoista ja häntä ei ääniä viisikymmentäkolme ja jäi neljä äänestysjärjestys hyväksyttiin

arvoisa herra puhemies

erityisen huomioitavaa on että väestönsä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien vastuulla ja niiden tulee ottaa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen huomioon kaikissa ratkaisuissaan

edustaja kysyy yhdistelmälupadirektiivistä joka koskee nimenomaan eu ja eta maitten ulkopuolelta tulevien henkilöitten suomessa saamia etuisuuksia

te huomaatte sen siitä ensi vuoden budjetista

olen kansantalouden kannalta mitenkä

arvoisa herra puhemies

samanaikaisesti myöskin teemme rakenteellisia muutoksia ja kehitämme rakennetta ja myöskin erilaisia menetelmiä että me pystyisimme pitämään ne palvelut siellä kunnissa

minä on ilmoittanut syksyn aikana mietittävistä markkinaehtoisen liikenteen vähennyksestä

eduskunta päätti että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta

mainitsemanne asia on erittäin tärkeä asia mutta nyt haluan muistuttaa siitä että juuri näistä syistä mitä te kerroitte että on nämä sijoitusriskit niitä on me haluamme varautua niihin koska me tiedämme että tilanteet saattavat vaihtua hyvinkin äkkiä

siellä on puututtu erityisesti nuorten mielenterveystyöhön koska niin kuin tiedätte arvoisa kysyjä meillä on oma hoitotakuu lapsilla ja nuorilla sekä aikuisilla mielenterveyspuolella

tässä on menty kyllä ihan niin tarkkaan kuin on vain voitu nimenomaan pitää siitä suomen kannasta kiinni siinä että me haluamme pitää määrätyistä asioista sosiaaliturvassa itse kiinni ja siinä mitä me haluamme tästä asumisperusteisesta turvasta jättää nimenomaan suomessa asuville

mats nylund on peter östmanin kannattamana ehdottanut että pykälä poistetaan

siihen miten ne tällä hetkellä on siellä kunnissa jaettu on meillä selkeä asetus

lakiin otettaisiin maininta avustuksenhakijan tai avustuksensaajan kiinteässä toiminnallisessa ja taloudellisessa yhteydessä olevien yhteisöjen tietojen toimittamisesta avustusten hakuvaiheessa ja avustusten käytön valvonnassa

linjausten mukaan kunnan asukkaalla tulee olla mahdollisuus valita koko maan alueelta terveyskeskus tai sairaala johon hän saa hoidon ja muut kuntien vastuulla olevat palvelut

pitää muistaa että osa näistä on ihan kunnan omassakin päätöksenteossa

elikkä suositusten sitovuustasoa nostetaan todetaan hallitusohjelmassa ja siitä on hyvä esimerkki tänä päivänä valtioneuvostossa tehty muutos kouluterveydenhuollosta

arvoisa puhemies

esimerkiksi ikääntyneille tulee järjestää neuvontapalveluja joilla muun muassa pyritään löytämään ikääntyvistä ihmisistä ne joiden toimintakyky ja itsenäinen pärjääminen on heikentymässä ja joiden pärjäämiseen on löydettävissä merkittävää apua

arvoisa herra puhemies

hallitus on omilla toimillaan vahvistanut kuntataloutta

kysyjä on täysin oikeassa siinä että meille on tullut jatkuvasti sellaisia uusia päätettäviä asioita

tämä lisäksi liigan ja viestintäministeriö ilmoitti syyskuussa sopineensa yhdessä veeärrän kanssa uuden sopimuksen ostopalveluliikenteestä jossa toteutetaan

pankin riskejä käsitellään kootusti omassa erillisessä alaluvussaan samoin pankkivaltuuston käsittelemät asiat ja sen arviot suomen pankin ja finanssivalvonnan toimista löytyvät omista alaluvuistaan

väitän kyllä että me emme ole koskaan niin kuin tuosta noin vain tehneet niitä päätöksiä vaan todellakin me tarkkaan aina harkitsemme mikä on sopimuksen mukainen ja mihin meillä on oma mahdollisuus vaikuttaa

kiinteä yhteys tarkoittaisi esimerkiksi rinnakkaissäätiöitä joiden sääntöjen mukaisena tehtävänä on avustustenhakijan tai saajan toiminnan tukeminen

nyt on kunnissa hieman erilaisia tilanteita koska osassa on resurssivajetta mutta osissa kuntia on myöskin eri määrä näitä riskiryhmään kuuluvia

tässä nimenomaisessa direktiivissä on todella tarkkaan katsottu sitä että me voisimme huomioida vain nämä välttämättömät ja on arvioitu että tämä ei kovin montaa henkilöä koske ja siitä syystä niitä kustannuksia ei ole katsottu kovin suuriksi

maanantaina on tämä valtuuskunnan kokous ja tietysti odotamme mikä on kelan kanta siellä koska kela kuitenkin on siellä myöskin läsnä ja tietysti minä odotan myöskin pääjohtaja huuhtasen kantaa tähän asiaan

myös tässä tilanteessa nyt tehdään niin että arvioidaan näiden suositusten toimeenpanoa ja myöskin sitä otetaanko ne siellä kunnissa huomioon ja sitten sen jälkeen tehdään arvio tarvitaanko myöskin vahvistavaa lakia tai asetusta

kuntoutukseen ollaan tekemässä myöskin lainsäädäntömuutoksia mutta ennen kaikkea tämän edustajan mainitseman yhteistyön pitäisi olla saumatonta kun meillä on sosiaalista kuntoutusta lääkinnällistä kuntoutusta ammatillista kuntoutusta ja niitä vielä maksavat hyvin eri tahot ja on monia päätöksentekijöitä

kuten edustaja tuossa totesi hyvin näistä vakavista asioista niin nämä ovat kaikki ihan totta mitä sanotte koska tämä on myöskin erittäin tapaturma altista

mutta totta kai meidän pitää seurata koko ajan tätä tilannetta joudutaanko joihinkin muihinkin toimenpiteisiin

tästä on aiheutunut erilaisia käytäntöjä ja myöskin siitä että kunnissa on erilaisia käytäntöjä huolimatta siitä että meiltä on kyllä ihan selkeät yhtenevät

kysyjä on aivan oikeassa siinä että meillä todella perusterveydenhuollossa ne matalan kynnyksen palvelut ovat vaikean tien kautta saatavissa

muistutan nyt siitä kuitenkin että kun meillä suomessa on asumisperusteinen sosiaaliturva se tarkoittaa sitä että pitää asua täällä että saa sen sosiaaliturvan kun sitten taas euroopan unionin sisällä on työperusteinen sosiaaliturva

säästöistä valtaosan hallitus kohdensi

lain valmisteluvaiheessa asiakkaan asemaan on kiinnitetty erityistä huomiota

haluan nyt kuitenkin korostaa vielä sitä että tavoite on myöskin se että nämä maksut eivät nousisi niin suuriksi että se kuitenkin sitten vaikeuttaisi kaiken kaikkiaan eläkerahastojen keräämistä

nyt terveydenhuoltolaissa tullaan peruspalveluihin ja perusterveydenhuoltoon satsaamaan ja nimenomaan niin että erikoissairaanhoidon tulee antaa konsultaatioapua perusterveydenhuoltoon

arvoisa puhemies

viime kaudella kehitimme nimenomaan sitä työterveyshuoltoa ja nimenomaan maatalousyrittäjille tätä laatua on kehitetty työterveyshuollossa

minä olen huolissani siitä jos meidän asumisperusteinen sosiaaliturva romuttuu ja siitä syystä olen päättänyt että se selvitys pitää nyt tehdä että kaikki tietävät mitä tämä tarkoittaa ja kaikki myös jatkossa pystyvät pitämään kiinni siitä että meillä asumisperusteinen sosiaaliturva on se peruskivijalka josta ponnistetaan

aika seuraavan isäkin syystä ohjeet menneet

juuri tätä selvitetään miten me voisimme tämän tiedonkulun saada paremmaksi ja niin että se hyödyttäisi sitä osatyökykyistä ja hän saisi nopeammin sen avun

seteliä ei pidä tarjota silloin kun asiakas ei kykene valitsemaan eri palvelujen tuottajien välillä eikä hänellä ole mahdollisuutta saada apua siihen

tämä on synnyttänyt suurta vastustusta ja kalken tiede ja matkustajista sitä herättänyt huolen vaikutuksista maakuntien talouteen ja

nyt terveydenhuoltolaissa tuemme perusterveydenhuoltoa muun muassa monin ratkaisuin joita viemme eteenpäin niin ikään tällä toimiva terveyskeskus ohjelmalla

tämä keskustelu lähti näistä vakuutuslääkäreistä ja pitää aina muistaa se että hoitavan lääkärin tehtävä on arvioida potilaasta se onko hänellä työkykyä sillä hetkellä siihen työhön mistä hän on lähtenyt tai mitä hän tekee sillä hetkellä

mats nylund on peter östmanin kannattamana ehdottanut että pykälä poistetaan

siinä on totta kai vielä aluekohtaisia eroja mutta tavoite on tietenkin se että me kaikki maatalousyrittäjät saisimme sen työterveyshuollon piiriin koska nyt eivät kaikki siinä vielä ole

uuden lain lähtökohta on mahdollisimman pitkälle valtion maan ja metsähallituksen kokonaisuuden ja toimivan organisaation säilyttäminen niin kuin tuossa alussa totesin

nyt minun on ihan ensimmäisenä todettava se että täällä selvästi joka kysymyksessä vihjaillaan onko tässä jotenkin teollisuus nyt ollut se joka on vaikuttanut

lisäksi työnantajan tiedonsaantioikeutta eläkelaitokselta täsmennettäisiin

eduskunta edellyttää että hallitus antaa eduskunnalle kattavan selvityksen terrafame oyn toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä sekä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin mikäli kaivostoiminnan harjoittaminen osoittautuu pitkällä aikavälillä kannattamattomaksi

arvoisa herra puhemies

totta kai taloudellinen tilanne on sellainen joka siihen vaikuttaa mutta myöskin sitten sairaudet ja myöskin ihan tällaiset niin kuin yksinäisyys ja tämäntyyppinen

yksi ratkaisu tähän olisi palveluohjauksen lisääminen

arvoisa puhemies

jos esittelisin tämän lain pykälä pykälältä joutuisin melkein kaikkien pykälien kohdalla toteamaan että tämä jatkuu niin kuin tähänkin asti ja en tee näin vaan esittelen pääkohdat tästä meidän valiokuntamme mietinnöstä